arvoisa puhemies

täällä on töniarvoisa puhemies aloiteta uudesta mainitsin että täällä varmaan kaikki viisaus sanottu mutta on yleensä todettava tästä vaihtoehtobudjetista että tämä on tehty yhdeksi vuodeksi ja tämä on todella pieni aika korjata näitä puutteita mitä täällä hallitus on tehnyt eli vaikuttaa suuriin linjauksiin kääntää maa kasvuun ja tehdä hallinnollista purkua

me olemme kaikki sitä mieltä että työtä pitäisi saada ja viennin vetää mutta kukaan ei ole antanut tähän viisautta ei myöskään hallitus

mutta koska asun tuolla maaseudulla niin yksi asia on biotalous turismi sen ei tarvitse olla mitään suurelta osin ja se että otettaisiin tämä lähiruoka suoramyynti ja otettaisiin sen byrokratian esteet pois niin että siellä monet tuottajat monet kunnat pääsisivät kasvuun

samaan aikaan hallitus karsii ammattikoulujen aloituspaikkoja saman puolueen opetusministerin johdolla

ja sitten omaishoidon pitäisi olla todellinen vaihtoehto

esimerkiksi tampereella ja jyväskylässä joissa ammattikorkeakoulujen hallinto on lähes yhtä suuri kuin opetushenkilöstö ei karsintoihin nähdä tarvetta

tässä esityksessä ulkomaille myönnettävien opintotukien myöntämisperusteita kiristetään ja toisaalta esityksen tavoitteena on rajoittaa opintotuen myöntämistä usean samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi

me perussuomalaiset haluamme muistuttaa kaikkia että olkoonpa taloudellinen tilanne mikä tahansa maassamme on eri väestöryhmiä jotka elävät vaikeuksissa ja jotta jokaiselle ihmiselle turvattaisiin tänäkin päivänä täällä suomessa jokapäiväinen elämä niin siinä meillä jokaisella on vielä paljon

nykyisessä työllisyystilanteessa on tärkeää turvata mahdollisuus kouluttautua uudelleen uuteen ammattiin jos entinen työ loppuu tai koko entinen toimiala kuihtuu niin kuin näinä päivinä on saatettu todeta

edustajat valmeri on poissa tekemistä

tarjoamme avokätisesti opiskelupaikkoja täällä

ulkolaisten opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja lisää tulee sillä maailmassa riittää ihmisiä ilmaisen opiskeluoikeuden käyttäjiksi

ulkomailla opiskelu maksaa

suomi kouluttaa venäläisiä kiinalaisia nigerialaisia ilmaiseksi ja usein myös maksaa näille sosiaalitukia kun omat rahat elämiseen eivät riitäkään

jos suomi alkaisi periä käyvän lukukausimaksun tai vaikkapa vain muutaman tuhannen euroa lukuvuodessa säästäisimme kymmeniä jopa satoja miljoonia vuodessa

mutta kun tätäkin mietintöä lukee niin tulee miettineeksi että ketä tässä varjellaan ja hallitushan on se joka säätää lakeja antaa meille tänne eduskuntaan lakeja

mutta sitten en ymmärrä tätä täysin koska en ole perehtynyt täysin lakiesitykseen miksi on pitänyt perustaa tvv osakeyhtiö

yhtenä esimerkkinä on myös se että suomen valtio saisi rahaa jotta panostettaisiin harmaaseen talouteen mutta syystä tai toisesta ei haluta tehdä niitä toimenpiteitä niin kuin naapurimaissa on tehty että harmaa talous pantaisiin kuriin

arvoisa puhemies

riippuu siitä kauniit puheet eivät auta vaan hallituksen pitää toimia ja tuoda tänne sellaisia esityksiä joita varmaan oppositiokin on hyväksymässä että tämä harmaa talous ja kaikki keinottelut saataisiin kuriin

kuka tästä lopulta hyötyy ja onko tässä mahdollisesti jonkun etua ajettu

keskeisiä ovat lisäksi muun muassa uusi kansallinen materiaalitehokkuusohjelma sekä mineraalistrategiaa täydentävä kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma

luettelemani lista osoittaa että aihealueen ympäriltä on työstetty valtavasti paperia ja arvovaltaiset työryhmät ovat kokoontuneet satoja kertoja on pyydetty valtavasti lausuntoja

meillä pitäisi olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä että suomi saadaan kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi

se mikä näissä kaikissa selvityksissä on tullut selväksi ja todistetuksi on se että suomella on erityisen hyvät luonnonvararesurssit

tämä on tunnustettu tosiasia ja meillä on hyvät lähtökohdat onnistua saamaan luonnonvarapohjaista uutta taloutta meille

luonnonvarojen omistus on pitkälti hajautunutta

arvoisa puhemies

uusiutumattomia luonnonvaroja tulisi pyrkiä korvaamaan uusiutuvalla aina kun se on kestävästi mahdollista myös kierrätyksen keinoin

arvoisa puhemies

pieni lusikka vielä soppaan

media ei tosiaan vielä päätä tänä päivänä eduskunnan asioista vaan se on kansan valitsema eduskunta niin kuin tiedätte rajamäki

hänellä tuntuu olevan yksistään se viisaus

tutkin myös että edustaja rajamäki totesi ervvn puitesopimuksen käsittelyn yhteydessä edellisen hallituksen aikana muun muassa että tällä on merkittävä vaikutus suomen talouteen suomen talouden vakauteen ja myöskin julkisen talouden kestävyyteen

minä sanon nyt edustaja heinonen että asettautukaapas nyt kisällin osaan ja menkää kysymään kokoomuksen yrittäjäkansanedustajalta eero lehdeltä kun hän on todennut täällä eduskunnassa ettei hän ole löytänyt hallitusohjelmasta mitään yrittäjyyttä turvaavaa olkaa hyvä ja kysykää mitä tämä kunnioitettu kansanedustaja tarkoittaa

toivon että kun vaikutusten arviointia aikanaan tehdään se tarkastelu tehdään kansantalouden kokonaisvaltaisten vaikutusten kautta ei pelkästään jotain erityisosa aluetta painottaen

maastrichtin sopimuksen periaatteen rikkomiseen jossa jäsenmaat eivät vastaa toistensa veloista sekään ei kovin arvokas ollut näiden asioiden käsittelyssä

hän voisi antaa teille selkeän vastauksen

suomi on herännyt vähän jälkijunassa luonnonvarakeskusteluun ja luonnonvarojen hyödyntämiseen jos arvioidaan osaamisen tai kilpailuedun näkökulmasta

silloin kun monet kilpailijamaat kehittivät uusia ratkaisuja teknologioita kierrätystä meillä elettiin nokia ja paperitehdashuumaa

mutta mikä on muuttunut

romahduksen jälkeen on hypätty cleantech ja biojunaan

onko tämä vain välivaihe

olen tässä muutamaan kertaan lukenut taloussanomia jonka mukaan eun komission puheenjohtaja on kertonut että komissio valmistelee pikavauhtia euromaiden yhteisvastuullisia velkakirjoja

tämä tarkoittaa että kun meillä ei ole ollut omaa etulyöntiasemaa valmiina olemme osaamisessa korkeintaan eun keskikastia ehkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

arvoisa puhemies

eun ohjaus kääntää koko euroopan ajattelua

hallituksen esityksessä ehdotetaan että se aika jolloin henkilö on suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta voitaisiin ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkettä laskettaessa

siihen vaikuttaminen on tärkeää mutta näkisin vielä tärkeämpänä oman erityisosaamisen ja erikoistumisen kirkastamista ja niiden valittujen strategisten asioiden aktiivista puolustamista eun päätöksenteossa

velkavastuiden jakamiseen on ollut vähemmän hinkua vähiten velkaisissa euromaissa sillä kaikki järjestelyn edut koituisivat vähiten velkaisten euromaiden kustannettaviksi

tämä on myönteinen pieni parannus

eussa olisi hyvä tasapäistämispolitiikan sijaan kääntää katseet talousalueen erilaistamiseen omien roolien löytämiseen kunkin alueen vahvuuksien pohjalta

suomelle eurobondeista ei olisi pienintäkään iloa

sattumoisin juuri suomelle velkojen siirtäminen jäsenmaiden yhteiselle vastuulle aiheuttaisi kaikista euromaista suhteellisesti eniten haittaa

tässä yhteydessä toivoisin mikä myös kohdistuu paluumuuttajaan että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin koskien paluumuuttajien kaksoisverotusta

suomi pärjäisi luonnonvarapohjaisen teollisuuden palvelutuotannon ja teknologian alueella

edelleen

kun eilen kuuntelin ministeri urpilaista televisiossa niin hän mainitsi myös että ei pakkoliitoksia ja kun edelleen kysyttiin että no mitä valtuutetut tekevät niin hän sanoi että se on sitten valtuutettujen asia

komissio ei ole julkistanut minkäänlaisia yksityiskohtia kaavailemistaan eurobondeista joten velkojen yhteisvastuun toteutustavasta ei ole vielä tietoa

olen sitä mieltä että suomessa pitäisi keskittyä talouden ja tulevaisuuden kehittämisessä luonnonvarojen ja kierrätyksen teemaan ja poimia sieltäkin ne meille tärkeimmät ja potentiaalisimmat hyödyntämisalueet lähtien resursseistamme

suomessa asuva eläkeläinen joka on työskennellyt ruotsissa maksaa ruotsista saamastaan eläkkeestä veron kahteen kertaan

suomen verottaja ei huomioi suomeen maksettua veroa vaan lisää netto osuuden suomesta saatavaan eläkkeeseen ja verottaa eläkeläistä tästä yhteissummasta

meidän olisi suunnitelmien raporttien ja ohjelmien teon sijaan aloitettava systemaattinen työ uusien työpaikkojen synnyttämiseen

ruotsissa eläkeläistä verotetaan vain siellä saadusta eläkkeestä

näistä kahdesta avainluvusta ilmenee että kaikilla eurovaltioilla on velkaa yhteensä suurin piirtein sata kertaa suomen valtion velan verran

saman seikan voi ilmaista toisin päin

on tehtävä sitä mihin meillä on parhaat edellytykset ja kehityttävä siinä maailman parhaaksi

tällä linjauksella saamme lopulta vahvan uuden vientiteollisuuden vahvan oman energiateollisuuden sekä työtä ja toimeentuloa niin maalle kuin kaupunkeihinkin

kaksoisverotuksen poistamisesta on tehty useita kyselyitä esityksiä kanteluja eu komissiolle ja niin edelleen

yksikään eun tähän mennessä toteuttama tai patistelema kriisitoimi ei ole jakanut kustannuksia hätätoimiin osallistuvien maiden omien velkamäärien tai edes jäsenmaiden omien pankkien luottoriskien suhteessa

myöskään rahallisesti ei liene kovin merkittävästä asiasta kysymys valtion kannalta

jopa tuhansien eläkeläisten uskotaan jäävän tämän verokohtelun takia ruotsiin joten suuremmalla muuttohalukkuudella voidaan nämä menetykset korvata

toivon että ministeriö ryhtyisi

arvoisa puhemies

suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan keskeisiksi päämääriksi on määritelty aikanaan maan itsenäisyyden ja turvallisuuden takaaminen

mutta haluan antaa kiitokset ministeri huoviselle yhdestä asiasta joka on minulle ollut erittäin tärkeä ja se koskee lastensuojelun kehittämistä

varsinkin tuo turvallisuuskäsityksen määritelmä on viime aikoina nopeasti muuttunut

uusina käsitteinä on tullut inhimillinen turvallisuus jossa järjestäytyneen rikollisuuden köyhyyden tautien ympäristöongelmien ja myöskin terrorismin uhka on todellisena olemassa samoin kyberturvallisuusuhkat joissa tietoverkkojen käytössä ilmenevät uhkat voivat muuttua todellisiksi

siihen on tulossa rahaa muun muassa perhetyöhön

edelleen

euromaiden yhteisvastuullinen velkajärjestelmä koituisi suomelle muita selvästi raskaammaksi rasitteeksi yhdestä ainoasta syystä

perheenjäsenillä olisi oikeus olla yhdessä ja sitten myös toivon että lastensuojelussa vältettäisiin näitä raskaita huostaanottotapauksia joita olen joutunut tässä vuosien varrella seuraamaan

suomi voi vielä säästyä eun kaavailemalta velkavastuun jakamiselta sillä osa muistakin vähiten velkaisista euromaista on jo ilmaissut penseytensä eurobondeja kohtaan

toivottavasti nämä asiat jotka tänne on nyt kirjoitettu myös käytännössä johtaisivat siihen että tehtäisiin sitä ennalta ehkäisevää työtä ihan siitä äidin raskaudesta ja neuvolasta siihen kokonaisvaltaiseen perhetyöhön

arvoisa puhemies

suomen tavoin omaa velkamääräänsä suuremman vastuun joutuisivat muiden puolesta kantamaan esimerkiksi saksa itävalta hollanti ja jopa espanja ja ranska

tulevaisuuden turvallisuus ja puolustuspolitiikan selonteon valmisteluun tulee entistä enemmän hakea toimijoita koko alueen jokaiselta sektorilta

minulla on sellainen visio että emme enää ole tavallisessa suomessa vaan olemme liittovaltiossa ja sehän tarkoittaa sitä että pikkuhiljaa harmonisoidaan sosiaali ja veropolitiikat ja kaikki muut mutta en tiedä olenko itse sitä näkemässä

eun kaavailujen perusteella taakkaa on tiedossa rutkasti lisää ellei suomi sano kiitos riittää

pelkästään valtionhallinnon selontekona saattavat unohtua kuntien ja kunnallisten toimijoiden intressit pelastustoimen kehittämisessä nykyoloja vastaaviksi

arvoisa puhemies

luulisi että hallituksella on huoli tulevaisuudesta ja kiire tehdä asioille jotain mutta kun lukee tulevaisuusselontekoa hallitus pakenee omaa vastuutaan ja sysää vastuun kantamisen tulevaisuuden ongelmista muille

voidaan pitää hyvänä että kaltoin kohdeltujen lasten oikeusturva toteutuu yhteneväisesti koko maassa ja yhdenvertaisesti seksuaalirikoksia kokeneiden lasten kanssa ja että alueellinen eriarvoisuus poistuisi

arvoisa puhemies

mikä tie se on oikeastaan

mielestäni se on tuskainen tie kohti liittovaltiota sitä liittovaltiota jossa ei demokratia alkuunkaan toimi

kuten tarkastusvaliokunnan mietinnössä mainitaan kosteus ja homevaurioita esiintyy laajasti koko rakennuskannassa ja korjausvelan määrä on kymmenissä miljardeissa euroissa

ja tulemme tietysti äänestämään tätä hallituksen esitystä vastaan

valtion oma rooli jää ohueksi

vähintäänkin yhtä tärkeää kuin rikostapausten tutkiminen olisi pahoinpitelyjen ehkäisyyn panostaminen

summat ovat suuria mutta ovatko summat suuria kun ne suhteutetaan aiheutettujen sairauksien ja jopa työkyvyttömyyksien kustannuksiin puhumattakaan inhimillisten kärsimysten määrästä

selonteko painottaa kestävää kehitystä ja kasvua

ruuan osalta meillä on hyvin ajankohtaisia esimerkkejä siitä miten elintarvikevalvonnan resurssien riittävyys on tärkeä osa tuon alueen turvallisuutta

meidän omista lähtökohdista pitää ponnistaa ei eun sanelemista holhousdirektiiveistä joista rikkidirektiivi on malliesimerkki suurista ongelmista maamme työllisyydelle

kun suurelta osin kosteus ja homevaurioita todetaan päiväkodeissa ja kouluissa on usein kyse koko loppuelämää varjostavasta ongelmasta

tämänkin lakimuutoksen kautta toki saadaan ennalta ehkäisevää vaikutusta jos kiinnijäämisen riski ja rikosseuraamukset ovat riittävän kovat mutta pahoinpitelyt ovat monimutkainen ilmiö usein perhepiirissä ja lähipiirissä tapahtuvia joiden ennalta ehkäisevä työ olisi myös tehtävä paljon monipuolisemmaksi jatkuvaksi ja johdonmukaiseksi